pihlajaniemen esiin tuoma suurempikin rahasumma tässä alarajassa voisi olla ja

keskustelu on päättynyt

todellakin tässä on tehty vuoden päätös ja tarkastelu on tarkoitus tehdä tulevan laajemman veropoliittisen linjanvedon yhteydessä

näin valiokunta toteaa

pihlajaniemen näkemykseen siitä että muutos voisi olla pysyvämpi tai pidempiaikaisempikin luonteeltaan ja uskon myös että kun tätä pidemmältä aikaväliltä seurataan niin nähdään myös nämä vaikutukset työllisyyteen

kyse on kuitenkin pienistä yhden tai kahden ihmisen yrityksistä tai toiminnoista jotka varmasti tarvitsevat tämäntyyppisen

keskustelu on päättynyt tai hyväksyä sitä sikäli tylyssä selkeämpään lakiehdotuksen p ketutuksen uudeksi päätä oleva

heinonen tituleerasi ministeriä jo elokuvaministeriksi mutta ehkä tutumpi ja tähän aiheeseen hyvin sopiva titteli on tämä nuorisoministerin titteli

todella nuorisoministeri ansaitsee tälläkin kertaa kiitokset

budjetin panostukset nuoriin ja nuorten liikuntaan syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallistumiseen sekä sosiaaliseen vahvistamiseen ovat investointeja tulevaisuuteen jotka varmasti maksavat itsensä takaisin ja ovat tässä taloudellisessa tilanteessa erittäin tarpeellisia

mistä puhutaan kun puhutaan näistä alueellisista yhteistyökuvioista mitä tarkoittavat nämä seutukuntien aiesopimusmallit

kun nyt tuetaan liikuntajärjestöjen toimintaa muun muassa auttamalla palkkaamaan vakinaisia henkilöitä seurojen tueksi niin olisin kysynyt onko tätä pohdittu ja miten mahdollisesti tätä mallia voitaisiin soveltaa ja laajentaa liikunnan lisäksi myös muihin nuorten harrastustoimintaa järjestäviin seuroihin tai järjestöihin koska myös niissä toiminta tapahtuu pitkälti vapaaehtoisin voimin

siihen tuskin on tarkoituksenmukaista liittää mitään seutuhallintoa niin kuin ministeri on tänään lehdessä esittänyt helsingin seudun osalta

on ihan selvä ero siinä toimitaanko esimerkiksi maakunnan liiton kanssa yhteistyösopimuksen ja aiesopimuksen kautta vai tuleeko siihen väliin joku vaaleilla valittava hallintoporras

pulliaisen huomiota kun hän totesi että ei täällä muuta siteerasi allekirjoittanutta että suomen kunnat ovat historiansa suurimman haasteen edessä että siellä oli sana ehkä ja nyt ed

pulliainen kyllä löysi sitten sen mikä se todellinen suurin haaste oli niin että ihan aidosti oli hyvä että olin tässä vähän epävarma

tähän korkeasti koulutettujen työttömyyteen

onko tähän ajatusta jollain tavalla reagoida ja olisin myös kysynyt näistä työllistämistoimista

nyt kun meillä on näitä hyviä toimen piteitä muun muassa yksinyrittäjätuella ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tai sanssi kortti niin onko näistä toimenpiteistä riittävästi tiedotettu ja informoitu jotta kaikki työntekijät ja muutkin asianosaiset tietävät näistä

vuokra asuntotuotannon ongelmista on kyllä riittänyt puhetta tässä pitkin vuotta kiihtyvällä äänensävyllä mutta rakentavia ratkaisuja ei ole kyllä tullut tässä esille

ministeri kiuru on esittänyt että valtio itse ryhtyisi rakennuttamaan asuntoja ja olisinkin nyt kysynyt mikä tämän osalta on tilanne

olisiko mahdollisesti kuitenkin tuotannon kannalta järkevämpää etsiä ratkaisuja sitä kautta että asuntotuottajat innostuisivat rakentamisesta kun tuntuu että tällä hetkellä ongelma on se että tuotantoa ja tuottajia ei löydy

toisaalta olisin kysynyt että kun ongelma tässä nyt tuntuu olevan pääkaupunkiseudulla kova niin mikä olisi ratkaisu jotta helsinki saataisiin tuottamaan näitä asuntoja joita tarvitaan

nythän paine on pantu kehysalueille ja siellä toisaalta ongelma on se että liikkuminen on hankalaa ja työpaikkoja ei sillä alueella ole vaan asuntoja tarvittaisiin nimenomaan tänne helsingin seudulle

jos tässä on mahdollista niin olisinkin kysynyt ministeri thorsilta kun tämä toimeentulotuen merkitys vetotekijänä on ollut kuitenkin yhtenä selvitettävänä kysymyksenä tämänkin lakiuudistuksen osalta niin miksi sitä ei ole tähän vielä otettu ja onko mahdollisesti tulossa joitain uudistuksia tämän osalta

arvoisa puhemies

väylänpidon pitkäjänteisen kehittämisen kannalta on tärkeää että liikennepolitiikan linjoista ja liikenneverkon kehittämis ja rahoitusohjelmasta voidaan päättää pitkäjänteisesti

nyt käsittelyssä oleva liikennepoliittinen selonteko on monin puolin ansiokas mutta jo esille tulleista ongelmista yksi hälyttävimpiä on perusväylänpidon rahoituksen taso

kuten ministeri tänään avauspuheenvuorossaan totesi perusväylänpidon taso ei ole riittävä ja sitä joudutaan paikkaamaan lisätalousarviolla

erityisen huolissani olen metropolialueesta ja helsingin seudun kehyskunnista

tässä yhteydessä on myös todettava että vaikka pääministerin esittämä puutarhametropolimalli tai kuten lehdistö on leimannut

pallukkamalli on saanut paljon kritiikkiä osakseen kehyskunnat taajamineen ovat olemassa olevaa todellisuutta ja kasvu on suuntautunut luontaisesti ihmisten vapaasta tahdosta juuri näihin pallukoihin eli taajamiin eikä trendi ole suinkaan muuttumassa

päinvastoin turvallinen maaseutu houkuttelee

mutta tämä ei silti tarkoita että pallukoita tulisi jokaisen muuttajan myötä lisää vaan kunnat ovat tehneet määrätietoisesti töitä taajamien tiivistämiseksi ja palvelutason sekä alueen työpaikkaomavaraisuuden nostamiseksi

kehyskunnissa tämä tarkoittaa muun muassa uusien asuinalueiden avaamista vanhojen laajentamista mutta ennen kaikkea liikenteen lisääntymistä

aiesopimuksen yhteydessä valtio myös lupaa parantaa asuntotuotannon edellytyksenä olevien liikennehankkeiden rahoitusta ja oikea aikaista toteutusta

kasvu tarvitsee toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet myös kehyskunnissa

joukkoliikenteen tueksi tarvitaan liityntäpysäköintipaikkoja tiivistyvät asuinalueet tarvitsevat kevyen liikenteen väyliä ja kasvavat taajamat olemassa olevien vanhojen teiden perusparannuksia ja nykyaikaistamista

eri puolilla suomea liikkuneet uusmaalaiset ovat olleet yh teyksissä kesän aikana ja hämmästelleet miten muualla suomessa on ollut mahdollisuus rakentaa upeita uusia pitkiä valaistuja kevyen liikenteen väyliä varsin harvaliikenteistenkin teiden varsille

kysymys herääkin huomioiko tiepii rien välinen perustienpidon rahoituksen jako lainkaan tarvetta

uudenmaan tiepiirin metropolin alueella toteutettavien perustieinvestointien tarve on huutava ja niistä koituva hyöty laajalti koko suomeen olisi merkittävä

alueella toimii huomattava määrä valtakunnallisesti tärkeitä yrityksiä joiden palvelukyky kannattavuus ja kehittyminen riippuvat suuressa määrin liikenteen sujumisesta

jatkaisin tuota edustaja östmanin kysymystä

onko niin että meillä mahdollisesti on myös pahan päivän varalta takataskussa käytettävissä jonkunlainen viron veromalli sovellettuna

liikenneverkoston on palveltava myös kasvavaa raskasta liikennettä ja tavarankäsittelyä

on myös upea asia että hallitus panostaa monin tavoin tähän nuorten työllistymiseen ja työurien pidentämiseen erityisesti alkupäästä mutta nyt toreja kiertäessäni tapaan kuitenkin aika usein myös viisikymppisiä työttömiä jotka kokevat työllistymiskynnyksen olevan kovin korkea

kuten liikennevaliokunta mietinnössään toteaa kuljetusmarkkinoiden toimivuus ja avoin kilpailu ovat edellytyksiä kehittyvälle ja kilpailukykyiselle kuljetusjärjestelmälle

joukkoliikenteen osalta on tärkeää muistaa että pääkaupunkiseudun pendelöintialue ulottuu suurimpien kaupunkien ulkopuolelle

kysyisinkin ministeri ihalaiselta mitä toimia ikääntyneempien työtä vailla olevien suhteen on tarkoitus tällä budjettikaudella toteuttaa

on tärkeää että joukkoliikenteen kehittämiseen suunnataan tukea sekä liikennöintiin että liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen

pelko on että jos perustienpidon rahoituksesta ei huolehdita rahoitusvastuu siirtyy kunnille

arvoisa puhemies

keskustelussa on kyseenalaistettu sitä onko turvallisuus lainkaan hallitukselle tärkeä asia

silloin vaakakuppiin kevyen liikenteen kanssa on vaarassa joutua kuntien peruspalveluiden kehittäminen kuten vaikkapa vanhusten päiväkeskus avoin päiväkoti tai vaikkapa kirjastopalvelut liikuntapaikkarakentaminen tai joku muu kuntien ensisijaiseen tehtäväkenttään kuuluva asia

tämän lain osalta turvallisuus on juuri se syy minkä takia tämä esitys on tänne saliin tuotu

kyllä nämä toimenpiteet euroopan talouden vakauttamiseksi ovat erittäin tärkeä osa sitä mitä voimme tehdä maamme ja maamme tulevaisuuden eteen

hätäkeskuslain uudistukselle on ollut todellinen tarve se on näissä asiantuntijakuulemisissa valiokunnassakin moneen kertaan tullut esille

valtiosääntöoikeudellinen arvio on tehty tässä vaiheessa tämän sopimusluonnoksen pohjalta ja se todellinen arvio voidaan tehdä vasta kun sopimuksen yksityiskohdat ja nämä äänestysperiaatteet on yksityiskohtaisesti muotoiltu

yhtä ymmärrettävää pitäisi olla että perusväylänpidon rahoituksen jakoperiaatteissa voitaisiin huomioida kasvava metropoli ja valtion asettamat huikeat asuttamistavoitteet

yhteiskunta ihmisten toimintatavat tekniikka ja moni muu asia on tässä ympäristössä muuttunut ja näin ollen myös hätäkeskuslaitoksen on muututtava

arvoisa puhemies

yksimielisyysvaatimuksesta luopuminen ei automaattisesti merkitse ristiriitaa perustuslain kanssa vaan päätökset määräenemmistöllä ovat mahdollisia kun tehdään tarvittavan tarkat rajaukset sekä käyttöalan että sitten näiden poikkeuksellisten tilanteiden osalta

hallitus käynnistää tämän selonteon myötä uuden pitkäjänteistä kehittämistä ja kestävää päätöksentekoa tukevan käytännön joka toivottavasti saa jatkoa myös tulevilla kausilla

näissä kuulemisissa on kuitenkin kuultu erittäin laajasti eri tahoja ja itse olen vakuuttunut siitä että vaikka tähän järjestelmän uudistamiseen toki liittyy aina riskejä tässä uudistuksessa ollaan kaikesta huolimatta menossa parempaan suuntaan

ne seikat joihin hallintovaliokunta on kiinnittänyt lausunnossaan huomiota on kuitenkin syytä ottaa uudistuksen myötä tarkkaan seurantaan

tämän uudistuksen osalta aikataulu on erittäin tiukka ja siihen liittyy myös se että nykyinen jo vanhentunut hätäkeskustietojärjestelmä saadaan toimimaan tämän uudistuksen tarkoittamalla tavalla

larikka otti täällä esiin tämän sulakemallin

on tärkeää nyt kun uudistusta tehdään että tämä supistunut palveluketju toimii niin että jos yksi sulake palaa muut tukevat tätä ruuhka tai ongelmatilanteissa kuormittunutta toimipistettä saumattomasti

tärkein asia onkin tämä hätäkeskusjärjestelmän nopea uudistaminen

toki varmaan kukaan ei kiistä sitä etteikö paikallistuntemuksella olisi oma merkityksensä ja kuten ed

mutta onko opposition ajatus jatkossa se että koulutamme henkilöitä jotka tunnistavat mahdollisimman hyvin eri järvien kalalajit tai erilaiset maaston muodot tai tietävät mikä värisiä taloja missäkin on

arvoisa puhemies

omalla opintielläni aikanaan useasti kuulin hokeman että ei tule opiskella vain suoritusten vuoksi tutkinnon kiilto silmässä vaan tulee opiskella elämää varten

tämä tuskin on tarkoituksenmukaista vaan nimenomaan tätä päivää on se että järjestelmiä kehitetään ja paikannusjärjestelmät saadaan mahdollisimman pian käyttöön

lahtelakin peräsi uusien teknisten järjestelmien osalta on aivan ydinkysymys tässä uudistuksessa

yliopistojen tulee olla olemassa elämää varten

valpas viittasi omassa eriävässä mielipiteessään siihen että mitkä ovat

ja mikä on kuulovammaisilla tällä hetkellä käytössä oleva tekstiviestihälytys

hän esitti asian niin että tässä olisi jokin erityinen ongelma mutta käsittääkseni kun luen tätä tämä on nimenomaan mahdollisuus joka laajentumalla voisi palvella myös muuta väestöä

yliopistouudistuksen myötä yliopistot voivat paremmin keskittyä perustehtäväänsä opetukseen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan

tämä on ihan varteenotettava ehdotus jota kannattaa selvittää

suuri haaste on silti olemassa ja se on valmistumisajat

kun keskustelu yliopistolain muutoksesta alkoi todettiin useasta suusta että tämä uudistus tulee olemaan parasta mitä yliopistoille on tapahtunut niiden olemassaolon aikana

muutosvastarinta kuitenkin alkoi täällä salissakin jo ennen kuin asiaan oli edes kunnolla perehdytty ja epäluuloisuus levisi kulovalkean tavoin

pelkoja ja skeptisiä ääniä on kuultu laajasti käsittelyn aikana ja uudistuksen kuluessa näitä näkökulmia on myös huomioitu

mielestäni tämä skeptisyys kollegiovalintoja kohtaan on ollut suhteettoman suuri mörkö vielä tätä viimeistäkin versiota tehtäessä

en oikein ymmärrä miksi yliopistojen ei voida luottaa valitsevan itselleen päteviä osaajia joilla on ymmärrystä yliopistoista ja niiden toiminnasta

uudet tehtävät tuovat yliopistoille ja niiden hallituksille uutta vastuuta ja näin osaamistarpeita joita ei välttämättä yliopistoilta itseltään löydy

tämä uudistus on tässäkin mielessä hyvä

arvoisa puhemies

tämä palvelurakenneuudistus on edennyt niin että tässä on itse asiassa nyt se paras osuus vielä jäljellä elikkä palvelurakenneuudistus

lauslahtikin tässä peräänkuulutti

lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantamiseen on myös kohdennettu hyvin resursseja kaste ohjelman kautta

paitsi lakeja ja rahaa tarvitaan kuitenkin myös uudenlaisia malleja ja tukea ja pitää sekä arvioida että löytää mahdollisimman ajoissa avun tarpeessa olevat nuoret

olisinkin kysynyt mitä tällä hetkellä ministeriössä on tekeillä vielä varhaisemman puuttumisen sekä moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi ja edelleen kehittämiseksi

kuten ministeri varmaan arvasikin ei ollut tarkoitus suinkaan tätä yleiskaavayhteistyön laajentamista penätä vaan lähinnä esittää huoli siitä mitä tapahtuu jos neljän kunnan yhteinen yleiskaava johtaisi tähänastisista yhteistyöperiaatteista poiketen helsingin seudun ydinalueen eriytymiseen tästä ympäröivästä yhteistyöstä

kiitos näistä kaavatasojen selvityksistä

hieman ehkä jäi epäselväksi jossain vaiheessa kun lausuntoja annettiin mikä tämä tasoero on ja varsinkin kun uudenmaan liiton kanta on ollut jossain vaiheessa että tämä velvoite pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen kaavan laatimisesta ei ole tarpeen

mutta ed

mäkinen jolla on useampi hattu näissä asioissa osaltaan varmaan sitten tätä asiaa tuntee paremmin

tärkeä rooli on myös uudenmaan maakuntakaavalla ja on hyvä että se

arvoisa puhemies

tälle uudistukselle on ollut selkeästi tarve ja siitä kiitos ministerille että tämä uudistus on tullut ripeästi tänne käsittelyyn

se signaali jonka suomi antaa nyt ulospäin se signaali mikä meillä suomessa on sallittua ja hyväksyttävää on tarpeen ollut kirkastaa ja suomi ei voi olla maa joka kannustaa väärinkäytöksiin tai houkuttelee jopa rikollisuuteen liittyvää ankkurilapsitoimintaa

näissä maahanmuuttokysymyksissä yksi suurimmista ongelmista on yleistäminen ja tässä esityksessä pyritään kuitenkin vaikuttamaan erityistapauksiin ja siinä mielessä on hyvä että tässä on otettu erityisesti nämä muutamat selkeät vetotekijät joihin on puututtu

suomen ei tule olla muita pohjoismaita houkuttelevampi turvapaikanhakumaa etenkään väärinkäytöksiä kannustavassa mielessä ja tässä on jo ed

satosen hyvässä puheenvuorossa käyty läpi nämä esityksen vaikutukset erittäin hyvin joten en niihin mene sen enempää

rajamäen puheenvuorossa on varmasti syytä valiokunnassa tarkkaan pohtia eli tämä kysymys ankkurilapsista ja tästä vuoden ajanjaksosta

toivon ministeriltä että jatkatte edelleen ponnisteluja näiden vetotekijöiden osalta että myös pian päästään tähän toimeentulotukikysymykseen

onhan todella erikoista että meillä on kymmenkertainen määrä toimeentulotukea verrattuna muihin eu maihin ja tämä varmasti vaatii pian uudelleentarkastelua

satosen puheenvuorosta kävi ilmi

ketäänhän ei pakoteta keräämään ulkopuolista rahaa ja valtio takaa kaikkien yliopistojen riittävän perusrahoituksen ja maksuvalmiuden kaikissa tilanteissa

kuntien osarahoitusvastuuta on nyt uudella tavalla tuotu kunnille

on hyvä että tässä tämä kompensaatiomalli tulee kuntakohtaisesti arvioitavaksi ja sitten on myös tämä uusi monitoimipalvelukeskuskonsepti

kuinka suuren osuuden valtio tästä ottaa omaan piikkiinsä ja jos pelkkä tämän palveluverkoston tiivistäminen ei riitä niin onko pohdittu muita keinoja osallistavampien tai vastikkeellisempien tukimuotojen osalta

olisin kuitenkin siihen liittyen kysynyt millä perusteella sitten tämä rahoitus on tarkoitus jakaa ja kohdentaa ja onko siitä mahdollisuus jollain tavalla avoimesti käydä keskustelua

ministeriön budjettiin sisältyy monenlaisia hyvä kohtia kuten takuueläke tai kuntien peruspalveluiden valtionosuuden korottaminen

uudellamaalla meillä on pitkäjänteisesti noudatettu maankäytön ja liikenteen suunnittelussa periaatetta että kasvavan yhteiskuntarakenteen ratkaisut perustuvat raideliikenteeseen ja tämä on myös euroopassa ja maailmalla periaate joka on johtanut kestävään kehitykseen

mutta yhtä seikkaa täältä en löydä ja se on omaishoidon asiat ja tältä osin siirto kunnilta valtiolle